jokaisella meistä on niitä huonompia aikoja

tälläkin päätöksellä ollaan ohjailemassa tiedonvälitystä ja sitä kautta tiedonsaantia hyvinvoiville lehtitaloille joiden tieto saattaa olla sopivasti värittynyttä

kokemuksemme osoittaa että naisten ja tyttöjen oikeuksien aseman ja osallistumismahdollisuuksien parantuminen vahvistaa koko yhteiskuntaa ja edesauttaa muiden tavoitteiden saavuttamista

nyt jokaisella olisi se viisasten kivi kyllä hyvä olla annettavanaan

toivoisin että kun pian vietetään lapsen päivää niin entistä enemmän kiinnitettäisiin huomiota tähän ennaltaehkäisyyn ja siihen että lapsellakin olisi oikeus mielipiteen ilmaisuun

mutta sitten on puhuttu myös ja minun oikeustajuni ei hyväksy sitä jos minä näin yksinkertaisesti sanon että kun talousrikollinen tunnustaa niin hänelle annetaan pienemmät tuomiot ehkä mutta kun joku varastaa makkaranpätkän niin häntä ei kyllä paljon sitten armahdeta

niin että tämä on ihan hyvä asia vaikka tuoko tämä nyt sitten mitään uutta työtä niille viranomaisille mutta ainakin yksi on että tiedot pätevistä työntekijöistä tallennetaan perustettavaan lupaviranomaisen ylläpitämään pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteriin

arvoisa puhemies

nyt jos minäkin hiukan voin poiketa tästä asiasta ja tuoda esiin tämän globaaliyhteyden sillä jo venäjällä tsaarin aikana tsaari suunnitteli tätä poikittaisliikennettä moskovasta aina läntiseen poriin ja tästähän on keskusteltu

jälleen sanon että yhteisöveron alennus ei vaikuta mielestäni oikein vaan jos olisi haluttu työllistää niin oltaisiin annettu näille pienille keskisuurille yrityksille vaikka välilliset työvoimakustannukset vuodeksi anteeksi

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaihin suunnataan tukea rauhan edellytysten ihmisoikeuksien ja toimeentulomahdollisuuksien vahvistamiseksi jotta ihmisten ei tarvitsisi lähteä kotimaastaan

arvoisa puhemies

tänä päivänä on myös paljon työttömyyden takia ja velkaantumisen osalta sitä että velat jäävät maksamatta ja menevät ulosottoon ja valmis kierre on tulossa että kun on ulosotossa niin tulee maksuhäiriöitä ja ei saa sitten esimerkiksi asuntoa vuokrattua ei saa pankkikorttia luottokorttia eikä saa lainaa

niin kuin puhemies oikein sanoi nämä asiat eivät varmaan nyt liity tähän mutta ehkä on sitten hyvä muistuttaa että tästä poikittaisratakeskustelusta käydään keskustelua ja ennen kaikkea tavaraliikenteen osalta että tämähän olisi se kansainvälinen liikenteen valtaväylä

me tiedämme sen että ei se auta noita niin sanottuja päivärahan saaneita siinä otetaan toimeentulotuki pois eli köyhät eivät siinä välttämättä hyödy

päinvastoin kuin hallitus puhuu aina aktiivisesta työvoimapolitiikasta käytännössä tälläkin hallituksen esityksellä tuodaan lisää työttömiä työvoimatoimistojen luukuille

tämä

jos laajennamme avioliiton käsitettä nyt mitä meiltä huomenna vaaditaan

arvoisa puhemies

kun tehdään päätöksiä tärkeintä on tietysti että ne päätökset ovat oikeudenmukaisia ja kun ajatellaan tätäkin hallituksen esitystä se minun mielestäni ei ole välttämättä sitä

mutta ei tästä nyt tämän enempää

vai kenties lähisukulaisten avioliitot

itse tuolla maalla asuneena

tämä kierre saattaa olla vuosikausia ja tämä kyllä syö sitten tätä ihmistä jolla näin on

täällä esitettiin että ministeri on perustamassa lehtialan neuvottelukuntaa ja se on valmis tarvittaessa tekemään myös ehdotuksia lehdistön toimintaedellytysten parantamiseksi

tässä jäävät kaikista köyhimmät ja vähäväkisimmät jälkeen koska nyt jäävät näitten korotusten taakse nämä kuntoutus sairaus ja vanhempainrahat jotka eivät nouse tällä kertaa ollenkaan mutta toivottavasti nämäkin korjaukset tulevat pikimmiten voimaan

meidän on kuitenkin itse säädettävä rajat jotka meille sopivat ja mielestäni tämänhetkinen keskustelu on mitkä ovat meidän rajamme

nousevat ympäristöarvot ovat mielestäni myös tulevaisuuden näkymä ja pitäisi saada metsäenergia käyttöön turvesuot kotimaista energiaa

arvoisa puhemies

afrikan huolestuttava väestömäärän kasvu kuivuus nälänhätä ja sisällissodat aiheuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän liikehdintää eurooppaan elleivät elinolosuhteet parane maassa

tuntuu kohtuuttomalta että meitä sanotaan kehitysvastaisiksi mutta me lähdemme siitä että kehitysyhteistyön pitää olla pitkäjänteistä ja myös siitä että toimitaan maassa maan tavalla mikä tarkoittaa sitä että opetamme on sitten kysymyksessä afrikka tai aasia mitenkä metsitetään maita mitenkä viljellään maita mitenkä tehdään vesiprojektia

ja ne

kun täällä edustaja virtanen mainitsi että mitähän nämä työttömät ajattelevat niin heidänhän tukensa eniten nousee ansioon suhteutettujen päivärahojen saajien

vanhoja

lähivuosina suomi toteuttaa kehitysyhteistyötä niukemmilla määrärahoilla mutta tarkemmin kohdentaen ja tehostaen avun perillemenoa

ihan käytännössä olen katsonut kun nuori lapsi tai nuoriso ottaa paikallislehden käteensä ja usein ainakin meillä päin näissä paikallislehdissä on aina lapsista ja nuoristakin kertovia juttuja ja he selailevat tämän lehden ja ovat oppineet tätä lehteä lukemaan ja joskus ottavat myös sitten isommankin lehden

laki määrittää ryhmäkokojen suuruuden mikä on hyvä asia

käytännössä määritetty henkilöstömiehitys vain ei riitä tai ei ole toimiva

totean myös että nuorten kunto ja liikunta aktiivisuus näkyy asevelvollisuutta suorittavien varusmiesten yleisen kunnon heikentymisenä ja liikuntamotivaation vähenemisenä

kyllä ainakin mitä henkilökohtaisesti olen saanut sähkeitä ja postia ja viestejä nämä maan hiljaiset ja köyhät viestittävät että eikö eduskunnassa tehdä sellaisia päätöksiä että ne päätökset olisivat sellaisia että jokaisella ihmisellä olisi elämisen oikeus

se lähtee siitä että ensinnä nämä valtiodiktaattorit saataisiin aisoihin

tarkoitus on että saamme kahden vuoden päästä raportin kehityspolitiikan tuloksista

mutta jos nämä paikallislehdet loppuvat niin varmaan nuoret ja lapset eivät mene nettiin katsomaan mitä siellä paikallissanomissa nyt taas tänä tiistai tai torstaipäivänä näistä asioista sanotaan

lasten ohjattu vapaa ajan liikunta tapahtuu urheiluseuroissa kerhoissa ja järjestöissä

ryhmäkoon lisäksi on kiinnitettävä huomiota tiloihin

hallituspuolueiden sanat ovat myös sanahelinää ja uskon että edustaja kataja ei uskonut itsekään tähän ryhmäpuheeseen niin hataralta se tuntui kun hän pöntössä sitä julisti

no seurakunnat joutuvat tämän vuoksi tekemään tarkempia suunnitelmia ja käyttämään asiantuntijoiden apua hankkeiden toteuttamisessa ja tietysti tämä tietää seurakunnalle kustannuksia

kyllä meillä tämä lähimmäisen rakkaus on ja näin joulun alla on hyvä siteerata vapahtajamme sanomaa että köyhät meillä on aina keskuudessamme ja me olemme velvollisia niin yksityisesti kuin myös puolueittain toimimaan näiden tärkeiden periaatteiden mukaisesti

usein tiloja ei ole edes suunniteltu lasten päivähoitokäyttöön

koululiikunta luo liikunnallisen pohjan koko elämäksi

eli kaiken kaikkiaan tuntuu että hallituksen mielestä myös lehtiasioissa tämmöinen pieni on surkeata ja mennään entistä enemmän keskitettyyn ja suurempiin lehtitilauksiin ja näin halutaan myös poistaa sivukulmilta nämä pienten lehtien tulot

myös perusteluissa mainitaan että museoviraston työmäärä kasvaa merkittävästi niin että toisaalta ihan hyvä laki tuo joskus tuloslistan käyttö on siellä mitään hallintovaliokuntaan on tämä

tietääkö hallitus että hyvinvointivaltio jakautuu erittäin räikeästi tänä päivänä suomessa

vaikka neliöt maksavat ahtaat ja toimimattomat ja usein vielä homeiset tilat ovat erittäin suuri este laadukkaan hoidon toteuttamisessa

ennen koululiikunta keskittyi oppilaiden kunnon ja liikuntataitojen kohentamiseen nyt liikunnan opetuksen keskiössä on oppilaiden motivointi ja ohjaaminen liikunnalliseen elämäntapaan sekä liikuntaharrastuksiin

näinhän se käytännössä tapahtuu kun ei ole voimavaroja enää pyörittää lehtitaloa

kirjallisten tehtävien hoitamista ja erilaisia hallinnollisia tehtäviä on päivähoitotoiminnassa jo nykyisellään paljon eikä tämä laki niitä vähennä

tarvittaisiin kuitenkin molempia

huolestuttavaa on myös että erot paljon ja vähän liikkuvien nuorten välillä kasvavat

nyt jos koskaan hallituksen tulisi tukea ennen kaikkea pk yrityksiä sillä tiedetään että viimeisten vuosien aikana yksistään pk yrittäjät ovat lisänneet työvoimaa ja etenkin alle viiden henkilön yritykset joten teettekö myös tämän

jotta tehtävä suunnitelma olisi hyvä työkalu kasvatuskeskusteluissa vanhempien kanssa ja lapsen erityistarpeiden huomioimisessa tarvitaan niitä puuttuvia resursseja

tiedämme että sekä talous väestö että energian kulutus ovat kasvaneet itämaissa kiinassa intiassa ja afrikassa ja sitä mukaa ovat nämä luonnonvarat tulleet entistä niukemmiksi ja myös puhdas vesi ja ilmastonmuutos ovat ongelma

liikunnan pienellä määrällä on havaittu myös yhteys syrjäytymiseen

lopuksi haluan muistuttaa maaseudulla asuneena että siellä ei ole kaikenlaisia liikuntapaikkoja vaan vanhemmat näyttävät usein lapsilleen esimerkkiä liikkumiseen ja urheilemiseen

mutta tiedetään että metsät ovat ainoa biokapasiteetti jossa kulutus on pienempää kuin mitä kapasiteetti on

laki korostaa siis varhaiskasvatusta ammatillista pedagogista puolta

kyllä esimerkiksi kehitysavusta voitaisiin ottaa se on runsaat miljardi euroa

nyt päivähoitotoiminta siirtyy opetuspuolelle ja opetuspainotukseen

kuten lakivaliokunnan mietinnössä sanotaan nykyinen oikeustila ei ole perustuslain eikä ihmisoikeussopimuksen vastainen

se tarkoittaa sitä että kun ovi aukenee niin siellä on tie joko kapeampi tai leveämpi ja sitä voi kävellä juosta tai pyöräillä

kysynkin tältä pohjalta

onko hallitus tiedostanut että suomesta voisi tulla todellinen kärkimaa maailmassa

ketään loukkaamatta jokainen saa täällä olla jotain mieltä mitä haluaa

tiedämme että täällä on paljon erilaisia patentteja erilaisilla toimijoilla ja sitten myös on tehty erilaisia tutkimuksia hyvinkin paljon

ilman minun isääni ja äitiäni minua ei olisi tässä

meillä on laajat metsät joissa voidaan harrastaa vaikka metsätöitä sienien ja marjojen poimimista

ovatko tutkimukset kunnossa ottaako hallitus onkeen siitä että suomalainen biotekniikka olisi maailman kärkeä koska se on erittäin tärkeätä tämän tavanomaisen metsäteollisuuden rinnalla

minua on suorastaan tänä päivänä järkyttänyt kun olen saanut sähköpostiini lastensuojelun keskusliitolta mannerheimin lastensuojeluliitolta ja unicefilta tiedotteen jonka mukaan tasa arvoinen avioliittolaki edistää lasten yhdenvertaisuutta

päättäjänä meistä jokainen niin minä kuin muut on vastuussa puheistaan ja teoistaan tämänkin asian kohdalla

musiikki liikunta taide ja niin edelleen

tuntuu kyllä ihmeelliseltä että me olemme ihmisoikeuden vastaisia mutta juuri tämä laki korostaa että minä haluan kanssa kunnioitusta ihmisoikeutta kohtaan että tämä on minulle tämmöinen ihmisoikeuden käsite jota teidän pitäisi kunnioittaa

olemmeko me päättämässä sitä minkälaista opetusta annetaan päivähoidoissa kodeissa sun muissa

kiire ja stressi eivät tule pelkästään pitkistä työpäivistä vaan myös jopa liiallisuuksiin menevistä aktiviteettien tarjoamisista

arvoisa puhemies

kansakuntamme nousee ja vaurastuu vain työtä tekemällä ja viennin edistämisellä

kyllä ihmettelen tätä että mihinkä tämä maailma on menossa ja niin kuin niikkokin sanoi niin herra meitä armahtakoon että emme mene tämmöiseen villitykseen

siinä mielessä tästä maakaapelista totean että tiedän että tämä ei ole mikään ihan yksioikoinen asia joten en ole sitä kovin viemässä eteenpäin koska tiedän että maaseudulla tämä maakaapelointi on hirmuisen kallista

toisella laidalla peikkoina ovat sitten perheet joissa vanhempien aika tai muut syyt eivät riitä lapsille ja lapset kasvavat tvn ja erilaisten virtuaalipe lien maailmassa

lainsäätäjänä toivon että tulee tämä aito avioliitto kansalaisaloite käsittelyyn että voisimme taas siitä keskustella

kun yritin lukea tuota pumaskaa eilen illalla niin täytyy sanoa että monta kysymystä tuli mieleen ja monta epäilyä heräsi niistä sanomista

mitä tänä päivänä sähköyhtiöt voisivat tehdä on se kun tiedämme kun liikuimme myrskyaikana että puut olivat kaatuneet linjojen päälle että tämän linjan välin pitäisi olla suurempi että tämmöisessä raivausjutussa päästäisiin monessa paikassa eteenpäin ettei näitä kalliita maakaapelointeja tulisi mitä sitten aikanansa tuleekin

meillä ei olisi niin paljon uusavuttomia nuoria jos lapset olisivat enemmän mukana perheen normaalissa tekemisessä kuten ruuanlaitossa ja siivoamisessa

eli tässä on monia asioita

yrittäjiä kyllä löytyy mutta esimerkiksi yhteisöverolla ei välttämättä uskalleta yrittää vaan pitäisi hallituksella olla semmoista konkretiaa mihin tämän päivän suomalaiset yrittäjät rupeaisivat yrittämään mitä ovat ne alat ja mitenkä saataisiin tätä vientiä vedettyä

esimerkkinä nyt venäjän ja lännen välien muuttuminen hybridi ja kyberuhat ja sitten laajamittainen maahantulo ovat tuoneet uusia uhkia

koska olen vasta vuoden ollut pankkivaltuutettuna en tiedä kaikista niin sanotuista nippeliasioista ja on muistettava että suomen pankki toimii itsenäisesti niin että me emme siellä sitten varmaan sanele kuinka tehdään